kuolevuus itämerellä on viljellyn lohen osalta jo sitä luokkaa että käytännössä siellä on suurin osa tuosta kalakannasta mikä siellä nyt tällä hetkellä on luonnonlohikantojen luonnonlaki

jos tällä vauhdilla saadaan tappaa tämä lohikanta niin silloin kyllä loppuu sekä merellä että rannikolla ja noista joista tuo kanta

lohi eli nämä anadromiset kalat on erotettava muista kaloista ja niihin on sovellettava kalastuskiintiöitä aivan eri tavalla itämerellä kuin tällä tavalla nyt tehdään ja se on tehtävä ennen kuin se on myöhäistä

on turha nyt vastustaa tätä tutkainta vaan suomen hallituksen pitäisi nyt radikaalisti muuttaa tässä linjaa ja lähteä tälle linjalle joka tulee olemaan tulevaisuuden linja

lohi on jokien kala

se on niin kuin pääskynen että se ihmeen kaupalla löytää samaan koskeen jossa se on syntynyt niin kuin pääskynen saman räystään mistä se on lähtenyt egyptiin muuttomatkalle

lohi ei ole bulkkitavaraa jota voidaan ryöstökalastaa itämerellä ennen ajoverkoilla nyt ajosiimalla

lohi on ainutkertainen luonnonvara ja aivan erikoinen tässä suhteessa kuin juuri kerroin että se tarvitsee makean veden ja tämän suolaisen veden

lohta on menneinä vuosisatoina aina viime sotiin saakka pyydetty joissa ilman kruununkaan tai ruplan tai markan valtiontukea

tekniikan kehittyminen mahdollisti sitten pyynnin merellä nailonverkot ja kalastusalukset jotka valtion suurella tuella on suomeenkin luotu

tosiasiassa en tiedä vastaavaa luonnonvaran hyödyntämisen siirtoa eli riistoa joka on tapahtunut tämän luonnonvaran osalta kun sen pyynti on siirtynyt joelta merelle

sen jälkeen luotiin sitten tällainen lohen kasvatus ja viljelyperinne joka muutaman miljoonan vuodessa maksaa edelleenkin ja sekin kompensaatio valuu koko ajan merelle eikä sinne joelle josta tämä luonnonvara aikoinaan on siis siirretty eli riistetty merelle

puhutaan että se on pieni asia mutta se näyttää olevan niin suuri asia että sitä ei millään saada enää siirrettyä tilannetta palautettua sotia edeltävään aikaan

tarvittaisiin voimakas ministeri joka tämän tilanteen suomenkin osalta muuttaisi ja toimisi kaikissa eurooppalaisissa yhteyksissä tämän asian korjaamiseksi

olen ymmärtänyt että juuri tämänsuuntaisiin asioihin tässä kyseisessä lakimuutoksessa puututaan ja todella se näkökulma jonka edustaja heikkilä tässä nosti esiin on tärkeä

tuo ensi kommentti valitettavasti äskeisessä keskustelussa ei vielä vahvistanut tätä käsitystä ja siitä olen kyllä pahoillani ja harmissani

kun siellä syrjäseudulla kuitenkin on ihmisiä jotka eivät sanotaan nyt sairaankuljetuksista tai joistakin muista syistä pysty omaa autoa käyttämään tai omaa autoa edes olekaan niin näitten taksien säilyminen niillä kylillä on kyllä todella tärkeää

iso linja ykn merioikeusyleissopimuksen osalta kutuvaltioperiaate ja komission linja johtavat ennemmin tai myöhemmin tämän linjan muutokseen

vielä lyhyesti totean petopolitiikasta josta täällä on ansiokkaita puheenvuoroja käytetty että eilinen petofoorumi tuolla kansalaisinfossa antaa kyllä linjat mitenkä se asia pitäisi hoitaa

liityn vain tässä esimerkiksi edustaja kallin hyviin puheisiin ja totean että tämä petu tuki pitäisi välttämättä saada toteutettua

en ole varmasti ainoa joka olen hämmästynyt siitä että tässä vaiheessa vielä joudutaan käymään ikään kuin taistelua veteraanien kuntoutusmäärärahoista joita nyt on budjetissa leikattu

opetusministeriön osalta totean vain sen että en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä miksi ollaan valmiita riskeeraamaan kouluhenkilökunnan ja lasten terveys ja sallitaan toiminta epäterveellisissä homekouluissa

kyllä tulee kalliiksi jos nämä lapset ja kouluhenkilökunta menettävät terveytensä noitten epäterveitten toimitilojen vuoksi

arvoisa puhemies

oliko todella niin että tämä edustaja kanervan puheenvuoro oli ensimmäisiä ja ainoita jotka koskettelivat ulkopoliittisia kysymyksiä tässä keskustelussa

tuosta venäjä kysymyksestä

sehän on erinomainen asia että se on nostettu sille tasolle niin kuin muistelen että siellä on ministerivaliokunta joka kiinnittää tähän huomiota

kun aikoinaan olin nykyisen pääministerin kanssa samassa valiokunnassa tulevaisuusvaliokunnassa niin silloin panostettiin siihen että tehtiin tällainen venäjä ohjelma

nato kysymyksestä tietenkin olen kyllä sitä mieltä että suomelle ei ole ajankohtaista sinne liittyä

äskettäin minulla oli mahdollisuus käydä naton päämajassa ja kuunnella sen puheenkirjoitusosaston brittiläisen päällikön näkemyksiä ja yllätys yllätys hän sanoi että hänellä on sellainen käsitys että eipä tuosta natosta teille suomalaisille taida kovin paljon hyötyä olla

kansat ovat kauhistuneet siitä että kansanvalta kaventuu

kansalaiset eivät ymmärrä sitä että lähidemokratia kunnissa voidaan lopettaa ajaa sitä alas ja valtaa toisaalta keskittää ikään kuin euta ajaa ylös

kun ajattelemme miten tärkeä asia ainakin minulle on demokratia se on niin kuin yhteiskunnallisessa todellisuudessa minusta se kaikkein pyhin asia niin ei tarvitse ihmetellä sitä jos tässä tilanteessa eri puolilla eurooppaa tulee protestihenkeä ja reagoidaan voimakkaastikin tähän tilanteeseen

poliittinen keskusta kaikissa puolueissa on vahva mutta kun tätä salia katsoo niin yllätys yllätys tämän salin suurin ryhmä on poliittinen keskusta

no kukapa näitä lähtee arvioimaan näin mutta minä luulen että en ole tässä kovin paljon väärässä kun arvioin että tämän salin suurin henkinen ryhmä on lähellä keskustaa oleva ryhmä

ja se on nyt oppositiossa mutta uskon että ensi vaalien jälkeen tämä keskustan ryhmä tässä salissa on suurin ryhmä ja sen johdolla muodostetaan seuraava hallitus jotenka olen aivan eri mieltä nyt edustaja kanerva siitä miten tämä napaisuus tässä eduskuntatalossa alkaa muodostua

ilta on jo pitkälle edennyt ja oikeastaan vuorokausi vaihtunut ja tässä hätäistunnossa on mielestäni paikallaan käydä läpi myös euroopan tilannetta laajemmin

olen aiemmin käyttänyt puheenvuoron joka on varsinaisesti liittynyt niihin kysymyksiin jotka tämän espanja paketin käsittelyn yhteydessä ovat nousseet mutta olen pohtinut myös niitä perustekijöitä jotka näkyvät eteläisen ja pohjoisen euroopan erilaisissa tilanteissa

kun ensimmäisellä edustajakaudellani oli mahdollisuus käydä oecdssä pariisissa kirkastui minulle tämä näkökulmaero suomalaisen ajattelun ja esimerkiksi ranskalaisen ajattelun välillä ja nyt näyttää selkeästi siltä että myöskin euroopan unionissa toteutuu tämä sama

se on euroopan kehittynein alue ja nämä pohjoismaat miehittävät kaikissa tilastoissa ne kärkipaikat kun verrataan kaikkia maailman valtioita

olen lutherin teologiaa opiskellut ja luterilaisen kirkon pappi ja tästä syystä myöskin haluan nostaa tässä esiin tämän uskonnollisen taustamuuttujan

eteläinen eurooppa muodostuu katolilaisista maista

luterilaiseen moraaliin on yleisesti sisällytetty ahkera työnteko säästäväisyys lainkuuliaisuus ja yhteisön vastuu lähimmäisistä niistä lähimmäisistä jotka eivät syystä tai toisesta kykene itse täysin vastuuta itsestään kantamaan

luterilaisessa maailmassa kirkolle jätetään sananvalta

siitä ei saa tulla itsetarkoitus joka mammonan tavoin hallitsee ainoana korkeampana arvona kaikkea ihmisen ja yhteiskunnan toimintaa

päivän bbc news magazinen sivuilla oli chris bowlbyn artikkeli jossa hän on käsitellyt erittäin mielenkiintoisella tavalla euroopan uskonnollista jakolinjaa ja sen vaikutusta eurokriisin ratkaisuihin

hän toteaa että viimeisen euroopan brysselin huippukokouksen jälkeen puhuttiin paljon liittokansleri merkelin tappiosta uudelle latinalaiselle liitolle siis italia espanja jota ranska on myöskin tukenut siis katoliselle etelälle

hän palauttaa mieliin sen että angela merkel on protestanttisen pastorin tytär vahvasta luterilaisesta saksasta itäisestä saksasta

bowlby muistuttaa että merkel on toistanut voimakkaasti väitettä että saksan vaatimalle ongelmamaiden pakkosäästölinjalle ei ole vaihtoehtoa

saksassa käydään keskustelua myös siitä onko sittenkin katolisen etelän ajattelu kovin toisenlaista kuin pohjoisen protestanttisen maailman ajattelu

tästä kumpuaa se saksalainen ajattelu joka ei ole vierasta muissakaan luterilaisissa maissa että säästäväisyyttä on pidettävä hyveenä ja velkaantumista on viimeiseen saakka kartettava

itselleni on tullut mieleen että tällainen epäterve rahaliitto on kuin jäljitelmä muinaisesta raamatullisesta baabelin tornista

hän haluaa että saksalaiset hollantilaiset ja suomalaiset tarttuvat aloitteeseen ja jättävät euron ja luovat erillisen pohjoisen unionin

arvatenkin silloin nostetaan esille luterilaisia hyveitä ja varmasti keskustellaan siitä mitä ne tarkoittavat yhteiskunnan tasolla ja mitä ne tarkoittavat tässä euroopan jakolinjassa

voimme vain arvailla mikä on euron tilanne tuolloin siis kolmen vuoden kuluttua

vieläkö euro pitää piirissään sekä eteläisen että pohjoisen katoliset että protestantit

mielestäni näihin bowlbyn ajatuksiin ja kysymyksiin on helppo yhtyä tänä hätäistuntopäivänä helsingissä suomen parlamentin istuntosalissa

kun jäi edellisessä puheenvuorossa mainitsematta niin toteanpa nyt että kannatan edustaja sipilän epäluottamuslausetta hallitukselle

äskeisessä puheenvuorossani sanoin väärin uskonpuhdistuksen juhlavuoden ajankohdan

ja keskustelu

edustaja kurvinen otti tuossa mielestäni erittäin ansiokkaasti esille näkökulman tukiessaan ryhmätoverinsa auton näkemystä siitä että on tapahtunut voimakas valtionhallinnon työpaikkojen siirtyminen maakunnista pääkaupunkiseudulle

mutta kun edustaja totesi että tällaista viestiä ei ole keskustastakaan kuulunut niin kyllä minun täytyy todeta että juuri tästä olen lapin kansanedustajana lukuisia kertoja puhunut kun olen puhunut keskittämispolitiikasta

kun kaikissa kirkonkylissä on tietoliikenneyhteydet niin siellä voidaan tehdä ja on tehty veroselvityksiä etelän kaupungeille ja kunnille mutta nyt tästä luovuttiin ja nämä pienet verotoimistot lakkautettiin ja siirrettiin nämä työpaikat tänne pääkaupunkiseudulle

siitä on osittain kun puhutaan kuitenkin tuhansista työpaikoista jo pelkästään valtionhallinnossa syntynyt todellakin se kierre että täällä asunnot ovat tulleet niin kalliiksi että tavalliset ihmiset eivät enää pysty niissä asumaan ja sitten toisaalta maassa tapahtuu sitä että kiinteistöt jäävät tyhjilleen

kyllä tästä on puhuttu ja on valtavan suuri asia jos kokoomuksessa alkaa tapahtua tällainen herätys että tästä keskittämispolitiikasta täytyy luopua

en ole yhtään kyllä kateellinen siitä vaikka oulu on naapurimaakunta jos oulua nyt huomioitaisiin tuossa tilanteessa jossa tuhansia työpaikkoja yksityiseltä sektorilta on poistunut ja jossa on osaavaa tietohallintohenkilöstöä

varmaan löytyy keinoja siirtää myös julkisen sektorin tehtäviä tuolle alueelle aivan todella ja silloin se osaaminen säilyisi sillä alueella ja voisi sitten vaikuttaa myöskin siihen että sinne yksityiselle sektorille syntyy uudestaan niitä työpaikkoja jotka nyt on liian rajusti sieltä

arvoisa puhemies

olen ollut sivistysvaliokunnassa hyväksymässä tämän mietinnön jossa oppilashuolto pannaan täytäntöön

se on varmasti juuri näin että erityisesti toisella asteella on varsinkin ammatillisen koulutuksen puolella siihen erityisen paljon tarvetta

ainoa ongelmahan siinä on se että nyt jos eletään tätä säästöjen aikaa niin tämähän on yksi niistä joka tulee lisäämään jälleen kerran kustannuksia

kun puhutaan syrjäytymisestä ja tasa arvosta niin edelleenkin haluan toistaa sen että hyvin hoidettu varhaiskasvatus aivan kuten täällä edustaja saarikko on peräänkuuluttanut sekä tasokkaasti hoidettu perusopetus alakoulussa ja yläkoulussa ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja tasa arvoa luovia toimenpiteitä suomessa

valitettavasti nyt on pakko todeta se että tämän hallituksen aikana on erityisen paljon näitä säästöjä kohdistettu juuri tähän kaikkein olennaisimpaan ja tärkeimpään perusopetukseen

pitkään olemme odottaneet sitä että ammatillisen koulutuksen kehittämisen jälkeen tulee lukioiden vuoro

lisäksi tähän liittyy saamen kielen opetus varsinaisen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella joka ei edelleenkään toteudu näillä resursseilla mitä nyt on kaavailtu

nimittäin säästöt jotka on alun perin suunniteltu tilapäisiksi koskien orkestereiden ja teattereiden toimintaa nyt tulevat pysyviksi ja tulee kyllä olemaan erityisesti maakuntien orkestereille ja teattereille erittäin haasteellinen tehtävä pitää toimintaansa yllä

arvoisa puhemies

tässä vasemman ja oikean välillä kokee hieman kiusalliseksi tämän olemisen kun kuitenkin maassa pitäisi olla hallitus joka johtaa esimerkiksi koulutuspolitiikkaa ja oikeasti tietää mitä on tekemässä ja nyt tässä syntyy sellainen tunne että ei oikein tiedä

toiset soutavat tuota koulutusvenettä ja toiset huopaavat ja se voi ollakin koko tämän koulutustilanteemme suuri ongelma että hallituksella ei ole selkeätä näkemystä siitä mihinkä ne rajalliset resurssit on kaikkein viisainta ja tehokkainta suunnata

haluan nostaa vielä yhden näkökulman joka nousi täällä eduskunnassa tuolla kansalaisinfossa järjestetyssä seminaarissa parisen viikkoa sitten esille

olin kyllä aika hämmentynyt siitä että melkein laitaa lukien hallituspuolueitten edustajat olivat sitä mieltä että tätä kymmenisen vuotta käynnissä ollutta järjestelmää joka lähtee oman uskonnon opettamisesta liikkeelle oltaisiin nyt kehittämässä tällaisen uskontotiedon kaikille yhteisen uskontotiedon suuntaan ehkä mallia hakien ruotsin suunnasta

oli mielenkiintoista tuossa tilanteessa se että näitten vähemmistöjen islamilaisten uskonnonopettajien juutalaisten ortodoksien uskonnonopettajien viesti oli se että tämä kaavailu kaikille yhteisestä uskontotiedosta on suunnitelma jossa vähemmistöjen näkemystä pienten uskontokuntien näkemystä ei oteta huomioon

kehotan kyllä tätä näkemystä nyt hallituspuolueitten piirissä miettimään ennen kuin lähdetään vakavasti muuttamaan tätä nykyjärjestelmää johonka juuri on päästy sisään

ihan vain lyhyesti

olen ihan varma että edustaja haapanen tietää että oman uskonnon opetuksella ei nykyisin tarkoiteta koulussa hengellistä kasvatusta vaan nimenomaan tietopohjaista juurruttamista siihen oman uskonnon kulttuuriperintöön ja se on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi islamilaisten taholta kyllä todettu erittäin hyvänä mahdollisuutena että se opetus ja juurrutus tapahtuu siellä kouluyhteisössä

siinä samalla kuitenkin tapahtuu sellainen integroituminen tähän suomalaiseen yhteiskuntaan syntyy kokemus siitä että heidän erilaisuutensa tässä suhteessa on hyväksyttyä

näen kyllä että on syytä keskustella niistä näkökulmista joita myöskin edustaja haapanen tässä nosti esille ja jotka tuossa mainitsemassani seminaarissa hyvin monipuolisesti olivat esillä

on helppo yhtyä noihin äskeisiin sanoihin mutta itse haluaisin tässä tämän syyskauden päätteeksi nostaa yhden näkökulman esille vielä

nimittäin me olemme käyneet paljon keskustelua euroopan pelastamisesta mutta aika harvoin on tullut esiin se näkemys mistä tässä on kysymys tavallisen kansalaisen kannalta

ajattelen yrittäjää joka on parin viime vuoden aikana ottanut ison riskin käynnistänyt yrityksensä ja joutuu nyt tässä epävarmuuden tilassa viettämään unettomia öitä miettien miten käy markkinoitten miten käy rahan

ajattelen sellaisia lapsiperheitä joita tässä pääkaupunkiseudulla on varmasti satoja jotka ovat ostaneet kalliin tontin rakentavat talon puolen miljoonan projekti olettavat ja odottavat että heillä säilyisi työpaikka ja pystyisivät selviämään siitä projektista jossa he pyrkivät vain omille lapsilleen tarjoamaan turvallisen tulevaisuuden

kyllä meillä poliitikoilla on iso vastuu siinä että ajattelemme näitä kansalaisia jotka näissä epävarmuuden olosuhteissa ovat isoja riskejä ottaneet ja pyrkivät vain luomaan työtä toimeentuloa tai omille perheenjäsenilleen turvallisen tulevaisuuden

itse näin joulun alla ajattelen tässä aika kriittisesti meitä poliitikkoja sekä täällä suomessa että muualla euroopassa

olemmeko me tulleet niin elitistisiksi että me emme jaksa tässä politiikanteossamme oikeasti ajatella niitä ihmisiä jotka tässä tilanteessa ovat joutumassa todella hankaliin tilanteisiin ja epävarmoihin olosuhteisiin

toivon että tuleva vuosi tässä mielessä olisi parempi ja että tämmöinen yleinen ja laaja vastuuntunto meidän poliitikkojen kesken kaikkialla euroopassa heräisi niin että aidosti haettaisiin ratkaisua tähän tilanteeseen joka on ilman muuta ratkaistava mahdollisimman pian

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassahan on maininta siitä että on tavoitteena tämä ratifiointi tällä vaalikaudella ja hallitus on äsken linjannut iltakoulussaan ja oikeusministeriö siitä erikseen tiedottanut että kaikin keinoin pyritään poistamaan niitä esteitä jotka tälle ratifioinnille ovat olemassa

muutamasta esteestä tässä nyt mainitsen

siellä nousi vahvasti esiin tällainen uusi yhdistys jonka saamelaiset ovat perustaneet metsä kalastaja ja tunturisaamelaisten yhdistys joka näyttää kokoavan runsaasti jäseniä ja siellä nousi voimakkaasti esiin kysymys siitä miksi he vaikka heillä on erittäin voimakas identifikaatio saamelaisuuteen eivät pääse mukaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

he eivät siis pääse osallistumaan siihen toimintaan joka on keskeinen tässä koko saamelaiskysymyksessä

polveutuminen esivanhemmista on aivan kiistaton